se on mielenkiintoinen tämä muutos

se on sama juttu kuin meidän vanha lukion opettajamme sanoi meille että kyllä minä pojat tiedän että teillä on järkeä mutta kun se pitäisi saada juoksemaan

se on huomattava kehitys verrattuna hallitusneuvottelujen tilanteeseen jolloinka näytti siltä että kestävyysvaje päivittäin neuvottelujen edetessä pieneni ja näytti siltä että hallitusohjelma oli sellainen että numero osa ja tekstiosa olivat keskenään ristiriidassa

toinen myönteinen asia jonka haluan sanoa tästä rakennepaketista on se että kuntien peruspalveluohjelmamenettelyyn liittyy rahoitusperiaate ja sen käyttöönotto niin että tehtävät ja resurssit ovat tasapainossa on erittäin tärkeää

mutta se mihin haluan kiinnittää huomiota on se että pääministeri totesi puheessaan että hallitus antaa itselleen harkitusti toimivaltuutta kuntarakenteen muuttamiseksi

kataisen hallituksen tärkein rakenneuudistus oli pääministerin sanojen mukaan kuntarakenneuudistus

nyt siihen liittyvään lakiin ollaan tekemässä muutosesityksiä ja esittelevää ministeriä ei näy paikalla

olisin kyllä kysynyt ministeri risikolta oletteko te tämän lakiesityksen kanssa nyt tosissanne

no nyt tämä on päätetty irrottaa mihin on sinänsä perusteet mutta sitten tässä lakiesityksessä ei ole paneuduttu lainkaan selvitysvelvollisuuteen liittyviin kriteereihin

voimassa olevassa laissahan nimittäin on määritelty tässä alkaa olla aika laissa voimassa olevassa laissa selvitysalueet sillä tavalla että ne muodostuvat tietyillä kriteereillä

koko ajan korostetaan vaan kuntarakennetta ja se niin kuin itsestään ratkaisisi kaiken

milloin rakenne on elinvoimainen

mutta kuitenkin tässä nämä kriteerit esitetään jolloin voi kysyä mihin tämä nyt sitten oikein perustuu

ei ole absoluuttista optimaalisuutta vaan se riippuu olosuhteista ja monesta muusta tekijästä mutta suuruuden ekonomia siinä ei toimi

kertokaa totuus mutta rohkaiskaa sanoi syntymäpitäjäni sievin arvostettu valtiopäivämies kusti eskola kauan sitten

tähän liittyy myös sitten se näkökulma että yhdistymisavustus on sidottu siihen että yhdistymisselvitys ja ehdotus yhdistyneeksi kunnaksi perustuvat niihin kriteereihin jotka muodostavat alueen

mutta jäin kaipaamaan vaihtoehtoja

entäs jos pari kolme kuntaa päättää että ruvetaan neuvottelemaan ja valmistelemaan kuntaliitosta ne tulevat yhteisymmärrykseen ja näyttäisi että siitä tulisi toimiva kokonaisuus ja ne eivät saakaan avustusta kun selvitysalue ei mene näiden kriteerien mukaisesti

eli ei näin yksiniittisesti voi edetä

niitä ei juuri kuullut

oli erittäin ikävä kuunnella ryhmäpuheenvuoroja joita ei meinannut erottaa huutelun seasta

arvoisa puhemies

on varsin erikoista että näin kevein perustein tuodaan tämä lakiesitys ja varsinkin kun taustalla on se että tämä kuntarakennelaki johonka muutosta esitetään oli kataisen hallituksen tärkein hanke

arvoisa puhemies

on syytä antaa tunnustus kansalaisaloitteen tekijöille

niin kuin totesin debattipuheenvuorossa lakivaliokunta on perusteellisesti asiaa käsitellyt mutta olisin toivonut konkreettisempia toimenpide ehdotuksia

jos tarkastellaan seuraamuksia jotka rattijuoppoudesta aiheutuvat ja verrataan niitä vaikka sakkoihin joita tulee ylinopeudesta ja muista liikennerikkomuksista niin kyllä ylinopeuksista seuraamukset ovat aika reippaita enkä tarkoita että niitä pitäisi pienentää mutta sakko napsahtaa aika hyvin ja ajokielto tulee välittömästi ja se on hyvin perusteltua

kyllä tässä kannattaisi nyt olla realisti ja todeta tilanne että tähän on tultu miten tästä eteenpäin ettei hämmennetä nyt kuntakenttää sen enempää kuin tarvitaan

kun me vertaamme ylinopeutta sitten rattijuoppouteen josta aiheutuu hyvin usein monia vakavia seurausvaikutuksia niin aiheutuu kyllä holtittomasta ajosta selvinpäinkin niin kyllä tässä ei vain kansalaismielipide vaan oikeus ja kohtuus olisi että siinä myöskin seuraamusvaikutuksia kiristettäisiin

sdpn ja kokoomuksen sopima suuri historiallinen linjamuutos portugali asiassa on enemmän mielikuvamarkkinointia kuin suuri linjamuutos

toivottavasti sama menettely ei jatku hallitusneuvotteluissa

olen nimittäin pannut merkille tiedotusvälineistä että julkisen talouden kestävyysvaje on hyvää vauhtia pienentynyt mikä sinänsä on hyvä asia verrattuna siihen mitä valtiovarainministeriö vielä muutama viikko sitten arvioi

siitä keskustellaan usein ja niin kuin kuulimme oikeusministerin kertovan oikeusministeriö on kerta toisensa jälkeen vastustanut promillerajan alentamista

mutta kannan huolta tässä tilanteessa vakavien asioiden keskellä siitä että mielikuvat ja todellisuus vastaisivat toisiaan

siinä ovat asukasluvun muutokset laskentatekijöiden muutokset verovähennysten kompensointi

tämä ihmetyttää

edustaja zyskowicz kun puhutaan verotaulukoiden indeksitarkistuksesta monesti sanotte että jos se jätetään tekemättä verotus kiristyy ja sitten kun se tehdään sanotaan että verotus pysyy ennallaan

arvoisa puhemies

kannatteko te vastuun

mutta jos tehdään valtionosuuksiin indeksitarkistukset sanotte että nyt valtionosuudet kasvavat ja jos ne jätetään tekemättä

sitten on muut toimenpiteet

sama ilmiö näyttää olevan tässä kuntauudistuksessa johon myöhemmin palataan

mutta tähän arvoisa puhemies haluan liittää myös sen miten me yleisesti suhtaudumme alkoholiongelmaan ja alkoholin käyttöön

älkää piiloutuko virkamiesten ja asiantuntijoiden selän taakse vaan kantakaa se vastuu mikä teille kuuluu